työntekijän palkkaaminen auttaisi esimerkiksi yrittäjän oman hyvinvoinnin hoitamista yrityksen toiminnan varmistamista sairauden tai muun esteen aikana tai yritystoiminnan laajentamista

tämä johtuu siitä että yrityksen toiminnan on tällöin tuotettava huomattavasti enemmän tuloja jotta tämä ensimmäisen työntekijän palkkaaminen onnistuu aidosti

valtion budjetilla tullaan ohjaamaan hyvin vahvasti myös valtion palveluja poliisin palveluja te toimistopalveluja verottajapalveluja

palkatessaan ensimmäisen työntekijän yrittäjä on vastuussa paitsi omasta myös työntekijänsä hyvinvoinnista

ainakin meidän pirkanmaan alueella nämä päätökset ovat sitä että valtion palvelut keskitetään tampereelle ja maaseudun ja haja asutusalueiden myös pikkukaupunkien valtion palvelut siirtyvät hiljakseen keskusseuduille

yhdyn tässä täysin edustaja lehden esittämiin ajatuksiin yritystoiminnan puolelta mutta ottaisin tähän vielä lisäksi tämän että meidän metsävarallisuuden pirstaloituminen on myös toinen perintöveron alainen asia millä varmaan saataisiin laiskaa pääomaa liikkeelle ja nuorennettua nykyistä metsänomistajakantaa kun saataisiin tämä perheen sisäinen perinnönjako selväksi ilman näitä perintöverorasitteita

tämä on aika huolestuttava asia esimerkiksi poliisin osalta

yksinään toimimisesta seuraa myös se että jos yrittäjä on estynyt työnsä tekemisestä työt silloin jäävät useimmiten tekemättä tai ansiotaso myös syntymättä

toivon että nämä sanat jotka todellakin ministeri urpilainen sanoi että koko maassa on mahdollisuus asua myös tämän budjetin toimesta enkä halua mitenkään mustamaalata toivon että tämä ministeri urpilaisen tavoite toteutuu yhtä lailla kuin meidänkin tavoitteemme keskustan suunnalta se että koko suomessa olisi mahdollista asua mutta myös se arjen turva olisi tämän budjetin kautta mahdollisuus saavuttaa

niinpä yksinyrittäjän mahdollisuudet yrityksessään poissaoloihin esimerkiksi perheen hoitovelvollisuuden sairastapauksen tai muun johdosta ovat paljon rajoitetummat kuin muilla kansalaisilla

arvoisa puhemies

toisaalta vaikka se veron osuus ei ihan kaikissa tapauksissa kovin iso ole jos se hyvin suunnitellaan niin se antaisi kumminkin semmoisen signaalin että hallitus ja valtio haluaa että nuorennetaan yrityskantaa mutta myös vahvistetaan omien metsien pääomia

eli tämä yksinyrittäjien ja ensimmäisen työntekijän välinen suhde on myös aika arkaluontoinen henkilökohtainen

arvoisa herra puhemies

tästä ovat keskiryhmät tehneet aloitteen että sisäisen turvallisuuden yhteistyön tulisi olla samalla tasolla kuin puolustusyhteistyönkin ja lisäksi turvallisuusyhteistyön parempaa parlamentaarista ankkurointia haetaan

tähän yrityskenttään

parhaana vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi niin sanottu mestarikisälli malli jolloin yrittäjä voisi kouluttaa tästä työntekijästään mahdollisimman hyvän apulaisen tai sijaisen itselleen ja aikaa myöten myös sitten kun yrittäjälle tulee se luopumisen tilanne hän voisi tästä työntekijästään tehdä seuraavan yrittäjän ja työnantajan

kun mietitään näitten muitten verorasitusten korotusta niin lisäksi siellä on vielä tähän metsänomistukseen ja nyt on myös näihin henkilöyhtiöihin tämä pääomaveron korotus

valiokunta on hyvin käsitellyt tätä lakimuutosta ja valiokunta pitää tärkeänä muutamia kohtia eli parantaa ammattikorkeakoulujen toiminnan tuloksellisuutta opetuksen laatua aluekehittämistoiminnan vaikuttavuutta oppilaitosten kansainvälistymistä sekä opiskelija ja muiden palveluiden tasoa

ministeri tuomioja onko meillä tämmöisiä käytännön mahdollisuuksia saada tähän jollain aikajänteellä ja millä aikajänteellä menisi millä voisi poistaa tämän tämmöinen katastrofijoukko tai valmiusyksikkö

tällä ensimmäisen työntekijän ja yrittäjän välisellä mestarikisälli mallilla voitaisiin myös helpottaa yksinyrittäjien yritystoiminnan sukupolvenvaihdoksia kun yrittäjä pystyy pitkällä aikavälillä siirtämään omaa tietotaitoaan ja yhteyksiään työntekijälle joka voisi myöhemmin jatkaa yrityksen pyörittämistä ja näin saataisiin myös perheen ulkopuolisia jatkajia pieniin yrityksiin

itse keskityn enemmän tuohon aluekehittämiseen ja aluekehitysvaikutukseen

toinen asia

mielestäni ammattikorkeakoulut ovat lunastaneet suomessa sen aluekehittäjän tehtävän mikä heille on omassa toiminnassaan asetettukin

tämä äkillinen rakennemuutosstatus on aika tyhjän kanssa jos ei siihen saada uutta rahaa uusia toimenpiteitä

hyvin monien virkeiden pikkukaupunkien ja isompienkin kaupunkien ympärille on luotu vahvasti ammattikorkeakoulun kautta sellaista juuri sanotaan pienyrityskenttään sopivaa koulutusta ja he ovat saaneet hyvin siihen henkilöstöä

ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen olemme keskustassa esittämässä suoraan palkkatukea kahden ensimmäisen vuoden ajaksi

mutta lisäksi ammattikorkeakoulut ovat pystyneet hyvin hyödyntämään nämä eun aluekehittämisrahat myös kansalliset rahat ja ovat hyvin vahvoja projektitoimijoita

tällä lakialoitteella pyritään tähän ensimmäisen työntekijän palkkauksen helpottamiseen mutta myös otan tässä esille muita pienyrittäjiin ja yksinyrittäjiin liittyviä asioita

yrittäjän sosiaaliturva on usein myös huomattavasti heikompi kuin palkansaajan sosiaaliturva ja monista asioista on sovittu lainsäädännön lisäksi työehtosopimuksissa

mielestäni hyvinkin hyvä yhteistyömalli on esimerkiksi täällä edustaja satonenkin mainosti pirkanmaatani voidaan ottaa myös tämän pirkanmaata tämä maakuntakorkeakouluaspekti mikä meillä on rakennettu

kuitenkin edellisessä keskustavetoisessa hallituksessa eroja kevennettiin muun muassa lyhentämällä sairausvakuutuksen päivärahan maksamista karenssiaikaa mahdollistamalla yrittäjille oikeus saada sairaanhoitoa työterveyshuollon yhteydessä

sitä kautta on saatu koko tämän maakunnan alueelle hyvää aluekehittämistoimintaa mutta myös yhtä lailla koulutustoimintaa

samoin korjattiin perheen yrityksestä työttömäksi jäävän perheenjäsenen työttömyysturvaa siten että päivärahan maksaminen ei enää edellytä yrityksen toiminnan lopettamista tai keskeytymistä kokonaisuudessaan

tuossa edustaja satonen käsitteli hyvin tätä vientiä koulutusvientiä

voitte korjata hyvät edustajat toisen asteen koulutuksen kautta ainakin mäntässä me annamme kiinalaisille koulutusta mutta ehkä siitä ei sitten oteta rahaa mutta vienti toimii hyvin ja me saamme sieltä hyvää työvoimaa

myös yrityskoulutuksessa on vielä eroja yhtä lailla

nyt lisäksi tähän alv kokeiluun mikä oli

sillä tavalla me saamme myös näille pienille paikkakunnille hyviä työntekijöitä

olisin itse mielelläni nähnyt että tätä alv kokeilua olisi edelleen jatkettu koska meillä on useita käsityöyrittäjiä ravintola kampaamoyrittäjiä jotka elävät pienillä alle köyhyysrajan olevilla rahoituksilla

mutta ammattikorkeakouluillahan on jo tällä hetkellä hyvä kansainvälinen tuntemus ja kokemus eri toiminnoista niin että näen tämän koulutusviennin hyvin sopivan siihen kenttään

itsekin näen että aika lyhyt aika on tämä kahden vuoden jakso siinä miten tällainen pitkäjänteisyys saataisiin toimilupien kautta ammattikorkeakouluihin yhtä lailla että turvattaisiin tämä kehittämistoiminta siinä

arvoisa puhemies

siinä on ihan hyvä pohja että ammattikorkeakoulut tulisi merkitä lakiin ja myös tämä ammattikorkeakoulutoiminta olisi yliopistolain kanssa lähestulkoon yhtäläinen pykälä tässä rahoituspohjassa

haluamme nyt laajentaa tuen käytön koko maahan

samalla haluamme laajentaa lain käytön kaikille toimialoille

olisiko meillä vihdoinkin aika miettiä myös tässä asiassa parlamentaarisella pohjalla näitä asioita että tulevat hallitukset voisivat tehdä isoja kaaria myös tämän asuntopolitiikan suhteen

lain kokeilussa oli juuri tämmöisiä ongelmia kun se oli toistaiseksi eli pysyvässä työsuhteessa oleville ja myös sitten siellä oli rajoitettu aika tiukoiksi nämä eri toimialat mutta näillä laajennuksilla me saisimme enemmän yrittäjiä tämän lain alle ja myös enemmän yrittäjiä työllistämään ihmisiä

rahoitushuolihan tässä meillä tietenkin kaikilla on ja toivon että säilyvät nämä maakunnallisetkin yksiköt jotka ovat tällä hetkellä kehittämisen moottoreita

mutta arvoisa puhemies toinen asia vielä tämä maalla asuminen ja maalle rakentaminen

korostan vielä sitä aluekehittämistä

mutta kyllä näissä tapauksissa kun pikkukunnat on liitetty isoon kuntaan hiljakseen siinä vaan se kylänraitti hiljenee ja siitä tulee kylä pieni kylä siitä kuntakeskuksesta ajan myötä ja tämä ei pelkästään koske kuntien järjestämää palvelua

ministeri sanoi tuossa että pora on edennyt suunnitelmien mukaisesti

tämä ei ole pelkästään mitään työttömyyden hoitoa vaan tämä on uskon luomista yrittäjän mahdollisuuksiin työllistää lisää myös jatkossa ensimmäisen työntekijän palkkaamisen jälkeen

kun meiltä aikanaan purettiin pois ja lopetettiin näitä asemia niin asemapäälliköt ja kakkospäälliköt siirrettiin tampereelle ehkä vielä seuraavakin pykälä laitosten resurssia vakanssia siivitti yhtä lailla sinun korian asemien vakansseja siirrettiin silloin yhtä lailla tampereen suuntaan poliisivankila lopetettiin ja yhtä lailla tämän toiminnat siirrettiin tampereelle

on meillä järkeviä päätöksentekijöitä niissä isoissakin kunnissa jotka ymmärtävät sen päälle että ne kylät toimivat ja vanhat kuntakeskukset pysyvät elävinä

ylä pirkanmaallakin on yksi partio tällä hetkellä olemassa ja kyllähän kesän aikaan sillä partiolla on kivasti mennyt kun se on ollut juoppokuskina siirtänyt niitä porukoita sieltä tampereen putkaan

sotaveteraanin ja yksinyrittäjän poikana sekä yksinyrittäjän puolisona tiedän näistä asioista jotain ja toivon tälle lakialoitteelle hyvää menestystä

oliko tarkoitus tämä että poliisit ovat juoppokuskeja

arvoisa puhemies

meillä on vain jonkin verran ollut näitä matkarajoituksia